no sitten tästä kanadan esimerkistä on todettava myös se että en ollut matkalla mukana mutta kuulin että sieltä oli löytynyt yllättäen sellutehdas jossa oli kemijärven sellukattila käytössä

ymmärtääkseni kuitenkin se puu vielä kasvaa uudestaan ja sitä voidaan käyttää tuota niin myös kielen ja myöskin energiantuotannossa eli sitä minä haluaisin kannustaa

ehkäpä ympäristövaliokunta viisaudessaan myös tämänkin keskustelussaan on huomioinut

erityisesti vielä haluaisin vedota ministeriin siinä että tämä inarinjärven kalastusasia nyt otettaisiin vielä uudelleen tarkasteluun

kyllä pidän erittäin pahana sitä että on nähty tämän hallituksen energiapoliittisissa ja verotusratkaisuissa se että kivihiilen käyttö on lisääntynyt ja sanoisin että on äärimmäisen tuomittava tilanne jos tullaan näkemään tulevaisuuteen että säätövoimaa tuotetaan sitten kivihiilellä

lisäksi toimeentuloedellytyksen piiriin tulee henkilöryhmä joka lähtökohtaisesti on heikommassa tai saattaa olla heikommassa tai haavoittuvammassa asemassa kuin oleskelulupaa hakevat keskimäärin

se jää nyt nähtäväksi ja hyvä että siellä on sitten ponsi joka seuraa tämän hallinnoinnin määrää mitä tästä lisääntyy mutta on aivan päivänselvää että hallinnon kustannukset vyörytetään jonnekin

lakiehdotuksen perusteluissa arvioidaan että henkilöiden elämäntilanteeseen ja hallintaan saattaa liittyä monia haasteita ja terveydellisiä ongelmia

totta kai maaseudun kannalta minä näen ja toivon tämän suomi vesistömaana tuovan lisää maaseudulle mutta ehkä olisin toivonut vielä hivenen lisää

ilmasto ja energiapolitiikka kuuluvat yhteen ja täällä on huolehdittu siitä että olemme lisänneet päästöjen mittausta pakoputken päästä

eli ei tämä ihan pilkkilakiin verrattava lakimuutos ole jos siellä kuusi kalastajaa voi olla veneessä menossa ja pitkä prosessihan tämä on ollut kuten edustaja rajamäki värikkäästi kumpujen yöstä voimaa hakien totesi

sitten vielä lopuksi arvoisa puhemies täällä on perustuslakivaliokunnan lausunto otettu huomioon siinä että lapsen etu on säännöksessä mainittu erikseen poikkeamisen perusteena myös hallintovaliokunta on tähän kiinnittänyt huomion

hallintovaliokunta on laatinut mietinnön hallituksen esitykseen valtion yhteisten tieto ja viestintäteknisten palveluiden järjestämisestä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain kumoamisesta sekä valtiokonttorista annetun lain kumoamisesta

sitä olen ainakin itse loogisesti koko politiikka urani ajan ajanut että me pystyisimme kehittämään biopolttoaineita jotka todellakin tuottavat jo päästöjä vähemmän

tarkoitus on koota valtionhallinnon tieto ja viestintätekniset palvelut uudeksi virastoksi palvelukeskukseksi josta siis tällä lailla säädetään

perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä ei ole yksimielinen koskien juuri tätä kalastusoikeuden erityisyyttä omaisuuden lajina ja se minua on mietityttänyt

tätä on myös perussuomalaisten ryhmä kannattanut mutta edustaja mäkipää kyllä aivan terveesti toi esille huolenaiheita mitä tähän liittyy

haluaisin kysyä ministeriltä liittyen nimenomaan elintarvikevientiin ja siihen mitkä ovat euroopan unionin asettamia tavoitteita koskien nimenomaan geografisilla indikaatioilla suojattuja tuotteita

tästä kehityksestä pitäisi päästä eteenpäin mutta ilmeisesti eussa sitten öljylobbarit ovat tehokkaampia kuin biomassoihin perustuvien biopolttoaineitten kehittäjät

kolmen kuukauden määräajasta valiokunta kävi keskustelua ja kuuli kattavasti edustustojen tilanteesta ja resursseista mutta hallintovaliokunta tulee kuitenkin siihen tulokseen että se katsoo että mikäli perheen oleskelulupahakemuksen jättäminen määräajassa ei ole onnistunut viranomaisesta johtuvista syistä poikkeamista toimeentuloedellytyksistä on pidettävä kohtuullisena ja on selvää että viivästymisestä ei voi tässä tapauksessa aiheutua luvanhakijalle oikeuden menetystä tämän määräajan ylittymisen puitteissa

elikkä jos halutaan kalastuslupapolitiikkaa selkiyttää on aivan selvää että toiset kalavedet ovat suositumpia kuin toiset niin siihen jää selkeälläkin lupapolitiikalla tilanne että osa yrityksistä tulee jäämään luvatta eivät tule saamaan ely keskukselta lupaa ja siinä tasapuolisuus jää huomiotta

kun on todettu että ne ovat välimeren alueen tuotteita pääosin niin annetaanko tässä nyt etulyöntiasema eteläisen euroopan tuotteille ja me jäämme suomessa sitten nopen osalle

olen todella tyytyväinen jos tämä laki edesauttaa sitä että isot maat liittyvät kansainvälisiin ilmastosopimuksiin mutta myös on niin että uudet teknologiat cleantech kehittyvät myös markkinaehtoisesti ei niitä pelkästään ilmastosopimuksilla saada aikaan

näillä yhteisillä palveluilla tarkoitetaan valtion viranomaisten vastuulla olevia palveluita jotka on tarkoitettu käytettävän laajasti ja yleisesti julkisten hallintotehtävien tukena eikä niiden järjestäminen edellytä toimialakohtaista osaamista tai erityisiä toimialakohtaisia ratkaisuja

arvoisa puhemies

että kotoutumiseen liittyy vaikeuksia jos perhettä ei voida yhdistää että työelämä on erittäin tehokas kotouttaja ja esityksen tavoitteena on kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden työmarkkinoille ohjaava vaikutus

metsä on suomessa luontainen aurinkopaneeli se kerää auringon kautta energiaa ja se myös uusiutuu

jos taloudesta huolissaan oleminen on pölhöpopulismia niin olen mielelläni sitä

ja sitten tietojen antaminen turvapaikan saaneen tai pakolaiskiintiössä suomeen otetun perheenjäsenen oikeudesta oleskelulupaan on annettava pakolaiselle selkeästi oikea aikaisesti ja ymmärrettävällä tavalla viimeistään turvapaikan antamista tai pakolaiskiintiön hyväksymistä koskevan päätöksen tiedoksiantamisen yhteydessä

palvelukeskus ei tule toimimaan yhteishankintakeskuksena vaikka sen ict järjestelmä ja palveluntuottajat tulevat olemaan palvelukeskuksen merkittävä alihankkija

sikäli kyllä nämä ict sektorin kanssa tehdyt lisäykset tuntuvat puuhastelulta kun pitäisi keskittyä vielä suurempiin kansantalouden linjoihin joista kotimaisen uusiutuvan energian tuotannon ratkaisut ovat erittäin tärkeitä

kiinnitän samaan asiaan huomiota kuin edustajat tuupainen ja savola että tällä viherpopulismilla no he eivät tätä sanaa käyttäneet on turhaan syyllistetty turpeen käyttöä

tavoitetilanne on ettei keskus kilpaile avoimilla markkinoilla olevien palvelujen kanssa eikä se tule osallistumaan hankintayksiköiden järjestämiin omaa toimialuetta koskeviin kilpailutuksiin

arvoisa puhemies

minä olen kyllä huolissani siitä että meillä julkisella puolella nimenomaan hyvin suuri osa rakennuksista lämpiää edelleenkin puun ja turpeen sekoituksella

lisäksi tämä energiaverotuksen poukkoileminen on kestämätöntä ehkä energian tulisi olla sellaista perusinfraa jolla tulisi olla selkeämpi jatkumo hallitusohjelmien vaihtuessa

käyttöä ohjataan velvoittavilla säännöksillä yksinoikeusmääräyksillä ja muilla päätöksillä muun muassa palveluiden käyttöön keskitetyllä rahoituksella

jokaisella hätäkeskuksella toki suomessa on oma matkapuhelinnumeronsa mutta tämä ei voi olla täysin aukoton tilanne kuulovammaisten kuurojen osalta jotka ovat siis matkapuhelinviestinnässään täysin tekstiviestien varassa

yhdestä sanasta on virinnyt vilkas keskustelu ja se on ollut todella tarpeen

tämä verotuksen kiristäminen osuu myös sitten sinne julkisen talouden nilkkaan väistämättä ja on myös osa tätä tasaverotusta jota me perussuomalaiset vastustamme

hallituksen esitys on siis suppea muutos mutta toki tarpeellinen ja tarve olisi mitä ilmeisimminkin kuten tässä keskustelussa moneen kertaan on tullut ja esimerkiksi edustaja tynkkynen tuossa toi ansiokkaasti esille laajemmalle muutokselle

lakiehdotuksen mukaan palvelukeskuksella voi olla myös muita tehtäviä ja tällaiseksi voidaan katsoa myös turvallisuusverkon tieto ja viestintäteknisten palveluiden tuottaminen joka myös tuve lakina tunnetaan

arvoisa herra puhemies

toki monet kuurot kuulovammaiset voivat tuottaa puhetta ja suositellaan että hätäilmoitus tehdään jos puhetta pystytään tuottamaan

koskapa tuolla lisätalousarviotekstissä oli mainittu islanti joka nimenomaan positiivisena esimerkkinä mainittuna on onnistunut maksamaan lainojaan ennakolta nopeammin takaisin en malta olla muistelematta tätä islannin menestystarinaa pankkikriisissään

muun muassa edustaja kalmari toi esille sen matalan profiilin auttamisen mitä ennenvanhaisessa kyläyhteisössä itsekin olen nähnyt siinä kun hätä suru tai tietenkin myös ilo on tullut yllättäen

mutta tiedän senkin tilanteen että kuulovammaisia ja kuuroja on luultu hyvin humalaisiksi henkilöiksi ja välttämättä se viesti ei ole mennyt perille koska kuulovammaisen ja syntymästään asti kuuron puheentuottaminen voi olla niin paljon huonompaa kuin mitä meillä kuulevilla on

arvoisa puhemies

tuve on erityislaki suhteessa tori lakiin ja valiokunta toteaakin että päätökset turvallisuusverkon tieto ja viestintäteknisten palveluiden tuottajana tehdään tämän erityislain nojalla

aluksi on todettava että perussuomalaiset ovat esittäneet oman vaihtoehtolisätalousarvionsa myös ja vastalauseet tähän mietintöön joten voidaan perustellusti sanoa että on lupa esittää kritiikkiä

he tekivät määrätietoisen ohjelman muun maussa maailmanpankin kanssa yhteistyössä ottaen tavoitteekseen pohjoismaisen hyvinvointimallin säilyttämisen valtiossaan

ehdotettu laki pyrkii turvaamaan tietenkin palvelun laadun vaikka todetaankin että asiakastarpeet ovat erilaisia ja monimutkaisia elikkä haasteellisia

arvoisa rouva puhemies

haluan myös kiinnittää huomiota siihen että byrokratiaa ei kasvateta koska kyllä kai kuitenkin sääntelyä tehdessä on muistettava että sääntelystä olisi mieluiten oltava lisäarvoa enemmän kuin haittaa toiminnalle

arvoisa rouva puhemies

mielestäni postilain uudistaminen on tehtävä ennen kaikkea asiakaslähtöisesti ja harva alueitten on saatava postinsa ja mieluiten kotimaisin voimin

lyhykäisyydessään islannin viesti kuuluu

sisäasiainministeriössä asia on ollut toki vireillä ja selvitystyötä on tehty niin myös muissa pohjoismaissa joissa ymmärtääkseni tämän järjestelmän kehittäminen on jonkin verran pidemmällä kuin suomessa

eli olen eri mieltä hallituksen kanssa tietyistä painotuksista nyt kun työpaikkoja on kadonnut yrityksiä on lopettanut ja meillä on työnantajapula

siksi palvelukeskukseen perustetaan asiakasneuvottelukunta joka käsittelee toiminnan kehittämistä toimintalinjoja ja muita palveluun liittyviä asioita ja voi tehdä aloitteita palvelukeskuksen hallitukselle tai valtiovarainministeriölle koskien edellä mainittuja asioita

toisaalta uskon myös niin että perinteistä postia jaetaan niin kauan kuin sitä on mutta muuttuvassa maailmassa näköjään tarvitaan uusia toimintamuotoja

meillä pankkien tukemista on perusteltu aina vain sillä että tulee jättityöttömyys mikäli pankkeja ei tueta mutta olisikohan islannin esimerkin valossa sittenkin tullut työllisyyttä

julkinen sektorimme on myös velkaantunut huimaa vauhtia ja vientimme hiipuessa verotulojen pettäessä pelkään että julkista sektoriammekin odottaa palkanmaksajapula ellei rakenteellisia uudistuksia tehdä ja toisaalta saada kasvuyrityksiä vientisektorille

on ikävä tietenkin lukea kun tätä säädetään nyt sieltä brysselin paliskunnasta käsin joka ei ehkä sitä keskeisintä poronhoitoaluetta ole että tukijärjestelmän sopeuttaminen eu lainsäädäntöön tarkoittaa sitten tiettyjä leikkauksia

varsinaista selvitystä aukiololain laajentumisen vaikutuksista turvallisuuteen ei ole

minäkin kannatan keveämpiä menettelyjä omavalvontaa rekisteröintimenettelyä mutta vielä niin kuin sanoin kiitollisena tämän keskustelun otan nyt vastaan ja tätä varmaan hallintovaliokunnassa jatketaan

hallintovaliokunta korostaa ettei neuvottelukunnan rooli olisi vain seuraava vaan aidosti ohjaava ja sen tulee kattaa asiakaskunnan erilaisuus

aiotteko teettää tällaisen selvityksen tai onko olemassa sitten muita pyrkimyksiä teknisluontoisia esimerkiksi parantaa näiden myöhäisten aukioloaikojen turvallisuutta

kun aiempia hallitusohjelmia luen vaikka suomen talous on euroopan monista ongelmatalouksista ja ylipäätään euroopan alueella hyvässä kunnossa niin en malta olla ihmettelemättä sitä ettei talouden heikentymisen heikkoihin signaaleihin ole reagoitu

se tulee huomioida sitten tässä asiakasneuvottelukunnan kokoonpanossa

kyllä on kysyttävä taas kerran säätääkö euroopan unioni riittävän suurista asioista vai liian pienistä

no altian kaupasta on todettava nyt että kun esimerkiksi maa ja metsätalousvaliokunnassa käsiteltiin tämän transatlanttisen kauppasopimuksen neuvotteluja kuulimme että suomen tärkeimmät vientielintarvikkeet ovat juusto ja vodka

itse asiakaskohtainen ohjaus tapahtuu sopimusohjauksella niin palveluista kuin niiden laatuvaatimuksista ja mahdollisten palvelupoikkeamien sanktioinnista

arvoisa herra puhemies

ja mitä nyt sitten vaikka tähän postinjakelun mahdolliseen harva alueiden subventioon tulee niin voisikohan se olla jonkunnäköinen postitariffi kuten on tuulivoimalla syöttötariffi

niinpä pidän kyllä tärkeänä tätä valtiovarainvaliokunnan lausumaa koskien altiaa ja sen myyntiä nimenomaan suomalaisen viljanviljelyn osalta sillä joka kolmas ohranjyvä suomesta matkaa altialle

mutta on kuitenkin hämmentävää että tämä tulee esille leikkauksien kautta

huoli työpaikoista on huomioitava mutta ainakin vielä itse haluan uskoa että työpaikkoja myös syntyy kun normeja puretaan ja työpaikkoja vaihtuu eri osoitteisiin tai toimipisteisiin

säästöt tulevat palveluiden ja toimintaprosessien yhtenäistämisistä

pelkään että meneillään on euroopan alueella omaisuuden uusjako pankkien kautta sijoittajille ja tämä nyt sitten vastuiden ja vastuun kantamisen nimissä

mutta mikäli tämä toteutuu tällaisenaan tulee väistämättä mieleen että nyt sitten kuntien täytyy todella sijoittaa seiniin kun kotona ne seinät olisivat valmiina

tämä on hyvä kuitenkin meillekin se on kuitenkin ihan merkittävä elinkeino ja siihen liittyy jalostusta ja sitä kautta sitä elinkeinoketjua

todetaan kuitenkin että palvelukeskuksen tulee vastata tietoturvan vaatimuksiin asiakastarpeiden mukaisesti ja samoin hallintovaliokunta viittaa suomen kyberturvallisuusstrategiaan ja siinä hallintovaliokunnan antamiin lausuntoihin

elikkä onko otettu näissä laskelmissa huomioon onko kuntien todellakin mahdollista ottaa tässä tilanteessa kun muutoinkin leikataan ja uudistus on menossa hoitaakseen vielä enemmän tätä päivähoitoasiaa

sitä ajatellen mitä edustaja maijala otti esille ja myöskin edustaja kärnä näistä luontais elinkeinoista luontaiselinkeinoiksi katsotaan kalastus ja metsätalous yhdessä porotalouden kanssa minä toivon myös että nyt meillä olisi rohkeutta katsoa tätä maaseudun monialaista yrittäjyyttä ja luoda sitä kautta edes vaikka sitten muutama pysyvä työpaikka

no koko maassa toivon sitten tämmöistä kokonaisvaltaista lähestymistä tälle uudistukselle ja kannatan täällä esitettyä ajatusta siitä että siirryttäisiin kerrostaloissa tai ainakin uusissa kerrostaloissa laajasti tähän alakertajakeluun

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluaisin nyt kysyä ulkoministeriltä euroopan neuvoston hyväksymästä yleissopimuksesta tästä istanbulin sopimuksesta joka tarkoittaa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja poistamista mihin nyt valtiovarainvaliokunta on lisännyt määrärahoja sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle ensi ja turvakotien verkoston kehittämistä varten mikä on yksi edellytys sille että tämä istanbulin sopimus voidaan allekirjoittaa ja ratifioida

mutta entäs yritysten riski investoinnit sitten

se livon mummokin pudasjärvellä hakee postinsa ei alakerrasta vaan sen entisen maitolaiturin vierestä soratien varrelta

näiden lisäksi toivon että säännösteltyjen jokien juoksutuksia tarkasteltaisiin uudella tavalla

mutta kun puhutaan nimenomaan porotaloudesta ja siihen liittyvistä maataloudesta ja luontaiselinkeinoista niin ne ovat niitä meillä olevia paikallisia työpaikkoja jotka eivät karkaa kiinaan mutta sieltä myös sitten vientituotteita jonkin verran varmasti löytyy

no fortum on kuitenkin tehnyt riski investointeja niin että venäjän liiketoiminta tällä hetkellä tuottaa vain vähän voittoa jos ei tappioita

ruotsissa tähän alakertajakeluun on menty jo aikapäiviä sitten ja jos nyt ajatellaan niin kuin täällä moneen kertaan on salissa todettu että postin määrä on vähentynyt viime vuosina niin olisikohan sitten kerroksiin kannettavan postin hinta kallistunut samassa suhteessa

esityksen mukaan virkasuhteisten henkilöiden siirtyessä heidän palvelusuhteensa muuttuu työsopimussuhteiseksi

oulujoen törmällä asuvana ihmisenä on mielestäni syytä tutkia onko lainsäädäntö siinä ajan tasalla kun nämä voimalaitoksin säännöstellyt joet muuttavat rantatörmiä ja niihin laskevien jokien ja ojien virtauksia ja aiheuttavat suunnattomia ongelmia tälläkin hetkellä jokien varrella asuville jotka ovat rakentaneet täysin pahaa aavistamatta talonsa näille törmille